toinen asia joka mielestäni on myöskin aivan selvää on se että kyllä me tarvitsemme nyt myöskin lisäbudjetin mahdollisimman nopeasti jolla me pystymme työllisyysvaroja kohottamaan ja myöskin ne perustellut kohteet joita voidaan rakennuspuolella aloittaa tämän vuoden puolella saadaan liikkeelle

mielestäni tämä on karkea esimerkki siitä miten lainsäätäjä ohitetaan juristerialla vaikka me emme ole sitä tarkoittaneet

toinen asia

sille pitää olla ymmärrystä myös viranomaisten keskuudessa niin että ymmärretään osuustoiminnan pohjimmainen tarkoitus joka on tuottaa taloudellista hyötyä osakkailleen

tässä tullaan nyt sitten siihen että myöskin hallituksella pitää olla nykyistä paljon herkemmässä se että jos huomataan että menee pieleen eikä toteudu se alempiasteinen säädöstö niin kuin lainsäätäjä on tarkoittanut lakia pitää muuttaa

niiden osalta elinkeinon harjoittaminen on kerta kaikkiaan jo vaarassa koska poroja ei vaan enää ole ja ne ovat vähentyneet huolestuttavassa määrin

samalla voidaan myös tarkastella kuntien palvelukokonaisuuksia peruspalveluiden varmistamista niin että mikään kunta ei joudu kohtuuttomasti kärsimään

osuustoiminta on myöskin yritysmalli joka ei hae joka neljännesvuosi sitä maksimaalista tuottoa vaan se on kärsivällinen se on pitkäjänteiseen liiketoimintaan tähtäävä toiminnan muoto jossa katse on vuosien jopa vuosikymmenien päässä

siksi on välttämätöntä että sinne järjestetään ja erityis ja erityis kohtelu erityiskohtelu poronhoitoalueen eteläiselle reunalle jotta porotaloutta voidaan myöskin siellä harjoittaa

siksi hallituksen olisi hyvä kyllä pohtia toisen lisäbudjetin antamista ennen kesää

tällä on myöskin erittäin suuri merkitys ja vaikutus siihen millä tavoin suomalaista omistajuutta suomalaista liiketoimintaa suomalaisia työpaikkoja ja yrittäjyyttä edistetään

sitten valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myöskin suurpetokantojen arviointiin ja niiden todentamiseen siten että ne ovat totuudenmukaisia ja oikeita

siksi myös viranomaisten tässä maassa ja nyt viittaan vaikkapa kilpailuviranomaiseen pitää ymmärtää osuustoiminnan toimintamalli

tässä edellä edustaja heinonen luetteli joitakin epäkohtia joita osuustoimintaan liittyy

varmasti näinkin tietysti on kun osuuskunnat ovat kasvaneet merkittävään mittaansa mutta se että erotetaan osuuskunnassa samassa osuuskunnassa toimintoja niin että niitä ei voida pitää piti kaikkien pitää olla kannattavia kuitenkin osuustoiminnan tarkoitusperä on se että se kokonaisuus tuottaa sen hyödyn sille osakkaalle ja näinhän koko osuustoimintaperiaate toimii

siltä osin ovat erittäin merkittävässä roolissa metsästäjät ja metsästäjien järjestöt ja riistantutkimus

siksi sitä vapaaehtoistyötä jota tältä osin tehdään on myöskin hyvä tukea jotta me saamme sellaisia objektiivisia tuloksia joiden puolella me kaikki voimme yhteisesti olla

meillä on yhteinen käsitys petokannoista ja yhteinen käsitys siitä paljonko lupia täytyy myöntää

se on mahdollista vain sen kautta että meillä on riittävästi tutkimusta tämän osalta

puhemies

ihan lopuksi

kun osuustoimintaa kehitetään sillä pitää olla mahdollisuus myöskin mankala periaatteella toimivalle sähköntuotannolle mikä on ollut nyt useiden suomalaisten hampaissa ja euroopassa myöskin

siksi valiokunta pitää erityisen tärkeänä riistavahinkorekisteriä myöskin jota voidaan käyttää tutkimuksellisissa tarkoituksissa

hirvivahinkojen osalta valiokunta saamansa selvityksen perusteella on tyytyväinen hirvikannan kehittymiseen sille tasolle jota on tavoiteltu ja jolla sekä hirvien aiheuttamat tuhot että myös metsästys ovat sopusoinnussa keskenään

tällä hetkellä pääpiirteissään ne alkavat sitä olla mutta edelleenkin kiinnitetään erityistä huomiota hirvien talvilaidunalueilleen aiheuttamien vahinkojen suuruuteen ja määrään ja myöskin sen selvittämiseen mitkä ovat ne keinot joilla näitä voidaan vähentää

hyvä kun se on nyt huomioitu mutta se on sitä samaa sarjaa kuin mitä hallitus on tuonut ervvn uudistuksessa muutoksessa ja laajennuksessa esitykseensä josta puuttuivat korot

hieman haluaisi ja toivoisi ja edellyttäisi hallitukselta myöskin sitä että paneuduttaisiin asioihin paremmin eikä mentäisi keidenkään virkamiesten taakse vaan kannettaisiin aidosti sitä poliittista vastuuta

kauriiden osalta voidaan todeta että ne vahingot joita on aiheutunut ovat hyvin rajoittuneilla alueilla mutta ne ovat yleensä sitten sitä suurempia

se vahinko voi olla hyvinkin totaalinen ja sen vuoksi myös kauriskorvauksiin valiokunta kiinnittää erityistä huomiota

onko hallituksella ja ministerillä suunnitelmaa ja aitoja toimenpiteitä siitä millä tavoin maatalouden suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta pystytään kohentamaan ja millä me saamme suomalaisen ruuan osalta huoltovarmuutemme kohdalleen ja niin edelleen samalla vaihtotaseemme ja kauppataseemme

myöskin uusia lajeja tulee kaiken aikaa vahinkoeläinten piiriin ja myös tätä täytyy meidän tutkia ja selvittää mitkä mahdollisuudet niissä on tuhojen välttämiseksi sekä ennalta ehkäisevässä mielessä että myös sitten tuhojen korjaamiseksi

kustannukset nousevat tuet alenevat jatkuvasti tulee uusia lupamaksuja byrokratia kasvaa sosiaaliturvaa eläkejärjestelmää heikennetään

hylkeiden osalta todetaan että tällä hetkellä on rannikkokalastuksessa niin sanottu hyljesietopalkkio ja kalojen osalta on aiheutetut kustannukset korvattu

toinen kysymys

viime perjantaina te ette hyväksynyt tuottajien yhteistä yhtenäistä viestiä siitä että pohjoisen tuotannon maidon osalta tuotannonohjausjärjestelmä olisi otettu käyttöön

herra puhemies

tällä budjettiesityksellä kaiken kaikkiaan toisin kuin mitä sanoi täällä esimerkiksi edustaja viitanen joka moitti keskustaa meidän ehdotuksestamme tasapainottaa valtiontaloutta ja kerätä varoja muun muassa yleisen arvonlisäveron korotuksella

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että hyljevahingot ovat vuodesta vuoteen lisääntyneet voimakkaasti ja muodostavat jo uhan kalastuselinkeinolle

jäättekö te ministeri koskinen nyt historiaan henkilönä jonka aikana aloitettiin pohjoisen tuen alasajo ja maidon hinnan alenemisen mahdollisuus

hyvä niin vihdoinkin

mutta arvon hallitus energiapolitiikka jos mikä vaatii erityistä pitkäjänteisyyttä erityistä pitkäjänteisyyttä sekä investointien osalta että sen kehittämisen osalta omavaraisuuden kohentamiseksi ja myönteisten ilmastovaikutusten aikaansaamiseksi

näin ollen pidetään tarpeellisena että selvitetään mahdollisuudet korjata ja korvata lisääntyneet hyljevahingot riistavahinkolain mukaan

toivon että edustaja viitanen ei luovu tästä mielipiteestään että tämä hallitus ei korota yleistä arvonlisäveroa

luulenpa vaan että voi olla aika kova paikka edustaja viitasellekin tämän lupauksen pitäminen jos taloudellinen tilanne tästä edelleenkin vaan heikkenee

meillä on paljon paljon tehtävää teknologian puolella

kun otamme sitä käyttöön pystymme entistä tehokkaammin uusiutuvista luonnonvaroistamme ja yhä monipuolisemmista luonnonvaroistamme saamaan puhtaalla tavalla energiaa irti ja se meidän muuten pitää tehdä

vielä lopuksi valiokunta myös näiden arviointien osalta haluaa kiinnittää huomiota siihen että niillä alueilla joilla välimatkat ovat pitkiä voidaan myöskin käyttää sellaisia puolueettomia arviointitahoja vaikkapa metsänhoitoyhdistyksiä joiden asiantuntemusta tässä kohdin pitää hyödyntää jotta nuo arvioimiskustannuksetkin jäävät kohtuullisiksi

nykyiselle hallitukselle pitää antaa kiitos siitä että se on erittäin voimakkaasti jo kauan aikaa sitten pitänyt huolta siitä että euroopan laajuinen rahoitusmarkkinoiden säätely ja valvonta olisi sellaisella tasolla mitä yhteiset pelisäännöt edellyttävät

näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja nyt olemme sen asian edessä että jotta euroalue pystyy tästä kehittymään ja tästä nousemaan me tarvitsemme nyt ennen kaikkea sitä että noudatamme sovittuja sääntöjä

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on moneen otteeseen todettu ruokakriisin syyt ovat hyvin moninaiset ja pitää antaa kiitos ulkoasiainvaliokunnalle että se on tässä mietinnössään erittäin hyvin kuvannut nuo syyt

kun sanoin että erittäin moneen lain kohtaan on muutoksia tehty niin ne selviävät tuosta mietinnöstä enkä käy niitä tässä tämän enempää esittelemään enkä lukemaan

suomi on aika lailla pilkulleen asioita noudattanut monessa tapauksessa jopa kansalaisten mielestä vähän liiankin pilkuntarkasti ja olemme olleet mallioppilaan maineessa mutta tässä asiassa me olemme olleet kuitenkin esimerkkinä ja siihen pitää sekä pääministerille että valtiovarainministerille antaa kyllä iso kiitos tuolla euroopan tantereilla heidän toiminnastaan

se on myöskin paneutunut niihin toimiin joita meidän pitää tehdä jotta ruokakriisi ei syvenisi vaan se helpottuisi

herra puhemies

siksi ne reunaehdot joilla ruokaa tuotetaan ja kaupataan ovat sellaisia että koko elintarvikeketju pystyy siitä oman oikeudenmukaisen osansa saamaan eikä niin että se valuu kaikkein rikkaimpien ja kaikkein härskeimmällä toimintatavalla toimivien tahojen taskuun

minusta sitä kuvaa erinomaisen hyvin se että maaseutuasioiden ja maatalouden valvonnasta me tiedämme sen että jos jollakin peltohehtaarilla sattuu peräkärry olemaan liian pitkään niin sieltä jo satelliittikuvasta kysellään onkohan se pysyvä rakennelma ja pitääköhän poistaa pellon kirjoista se kohta siinä mutta ei tiedetä jonkun jäsenmaan varoista ovatko ne velkaa vai saatavia

tervehdin mielihyvällä sitä kun ministeri totesi että arvioidaan myöskin näitä kuntaosuuksia uudelleen koska nyt kun nämä pilottikunnat ovat selvillä myöskin kustannukset alkavat olla selvillä ja ne ovat kyllä erittäin kovia ne kustannukset

totean vielä kerran että tämä mietintö on myöskin yksimielinen

on ihan selvää että joudutaan vielä uudelleen arvioimaan sitä valtion maksuosuutta jotta se tavoite toteutuu ja se peitto on riittävän laaja

siksi futuurikaupat ja muut spekulaatiot on pakko vain saada kuriin aivan samalla tavalla kuin finanssikriisissä on saatava kuriin myöskin vapaamatkustajat ja erilaiset veroparatiisit

kyllä tässä jonkinlainen epäsuhta on olemassa ja siksi on korkea aika että myöskin tätä puolta mietitään miten me aidosti saamme sitä kasvua luottamusta ja hyvinvointia rakennettua ja työllisyyttä eurooppaan

yksi syy on selkeästi myöskin se että energiaa on lähdetty tuottamaan pellolla

puhemies

toisessa mennään aivan ääripäässä ja toisessa ei välitetä yhtään mistään yhtään mitään

rypsistä voidaan puristaa öljyjä ja siitä jäännöserästä jää sitten valkuaisrouhetta ja sitä kautta se kiertyy takaisin elintarvikeketjuun

ehdotetut stressitestit ja tämän tyyppiset asiat pitää ottaa käyttöön ja nyt tämä esitetty väline sen hoitoon on täysin välttämätön ja pitää vaan saada nyt riittävä sitoutuminen kaikilta jäsenmailta jotta tästä ylös päästään ja noustaan

tässä siis esitetään kiinteistötietojärjestelmästä ja sen tuottamista tietopalveluista annetun lain muuttamista niin että julkishallinnon vakiomuotoiset tietojen luovutukset kiinteistötietojärjestelmästä viranomaistoimintaa varten olisivat maksuttomia sisältäen myöskin sen että ne ulottuisivat muihinkin viranomaisiin kuin pelkästään niihin joiden tehtävänä on ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää

tämä pitää muistaa meidän koko ajan kun puhutaan energian ja ruuantuotannon yhteydestä pellolla

on tietysti aina hyvä muistaa se että äänestäjät ratkaisevat mitä mikäkin puolue kannatusta saa ja ketkä täällä eduskunnassa vaikuttavat ja kuten viime vaaleissa nähtiin perussuomalaisten osalta

nyt kuulin sen kokoomuksen edustajien osalta

nyt pitää meidän kaikkien muistaa täällä että me toimimme yhteisillä eurooppalaisilla markkinoilla ja markkinat toimivat niin että tavaravaihdantaa menee rajan yli

ruokakriisin ehkäisyyn on siis tehtävä poliittisia toimenpiteitä siihen on tehtävä myös pitkäjänteistä tutkimusta kehitystyötä teknologiaa on parannettava jotta kaikkein vähiten kehittyneissä maissa pystytään entistä enemmän ruokkimaan omaa kansaa

kysynkin ministeriltä

oletteko samaa mieltä kuin äskeiset kokoomuskollegat sanoivat

tämä on hyvä esitys erinomainen esitys siinäkin mielessä että tällä vähennetään tarpeetonta hallinnointia tarpeetonta byrokratiaa ja eri hallinnonalojen välistä lippujen lappujen vaihtoa ja raportointia ja kuititusta

ruoka ja energia ovat kaksi keskeistä omavaraisuuden kohentamis ja vaihtotaseen kohentamistapaa ja nyt täällä tämä asia osoitettiin vääräksi toimintatavaksi

herra puhemies

näin ei voi olla ja siksi me tarvitsemme reilumpaa kaupankäyntiä tähän maahan elintarvikkeiden osalta jotta me pystymme kannattavalla tavalla turvaamaan kotimaisen tuotannon niin kuin kaikki täällä nyt haluamme hyvä niin

siellähän on ollut pääasia se että on pystytty vähentämään ruuantuotantoa eikä lisäämään ja nyt tuo kannustavuus myöskin ruuantuottajille viljelijöille pitää saada uuteen arvoonsa niin kuin se tuossa viimeviikkoisessa ratkaisussa terveystarkastuksen osalta on ollut

ministeri koskinen on ihan oikeassa että kannattavuus on heikentynyt pikkuhiljalleen mutta jossain kohdalla tulee se kamelinselän katkaisupaikka ja nyt se on tapahtunut koska tuotanto on mennyt alle omavaraisuuden ja näkymä tulevaisuudesta on sumea

tämä perustuslaki korostaa kaikissa käänteissään sekä lain hengessä että sen kirjaimessa parlamentarismin eduskunnan ensisijaisuutta kaikessa päätöksenteossa

aluksi kannatan edustaja timo korhosen tekemää ehdotusta tuosta keskustan vastalauseen sanamuodosta ilmasto ja energiastrategian yhteydessä

juuri tämäntyyppistä toimintaa meidän pitäisi tehdä monessa muussakin kohdin kuin tässä

siksi ihmettelenkin miksi hallitus lähti liikkeelle tämän asian osalta vaalilain muutoksen osalta yksipuolisesti hallitusneuvottelujen hetkinä tehdyn johtopäätöksen mukaan ilman laajaa valmistelua ja vieläpä niin kaksi asiaa jotka tässä myöskin toteutuivat mielestäni erittäin huonolla tavalla että haluttiin väen väkisin juuri hyväksytty uusi vaalialuemalli torpata ja lyödä lyttyyn mikä on toinen asia ja toinen asia on se miksi ei haluttu ottaa mukaan kaikkia eduskuntapuolueita tähän valmisteluun ja sitäkin kautta kansanvaltaa koeteltiin negatiivisella tavalla

siksi halusin että tässäkin yksimielisessä asiassa tämän verran sanon tän tyyppistä tästä pidä

siksi on selvää että siinä väistyvät tiedotustilaisuudet ja siinä väistyy kaikki muu toiminta niin ministereiltä kuin kaikilta muiltakin se on päivänselvä asia

yleiskeskustelun päätyttyä ryhdytä

se muodostuu kokonaisuudesta miten maataloutta miten alkutuotantoa kohdellaan ja se on myös signaali siihen miten me saamme uusia ja nuoria tuottajia mukaan ja yrittäjiä ja investointeja maatalouteen

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisesti

meidän pitää kaikkien nyt ottaa tästä asiasta vaari ja tehdä tällainen vetoomus yhdessä jokainen puolue kaikki yhdessä ja olla voimakkaasti tämän asian takana ja myös viranomaisten toimia sen mukaan että ruokaketju on nykyistä reilumpi

huoltovarmuudella ja erilaisilla varastointijärjestelmillä pystytään tasaamaan myöskin markkinoita huolehtimaan ruuan saatavuudesta ja huolehtimaan siitä että hinta ei nouse kohtuuttomuuksiin

ensin kerron mitä maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan tästä strategiasta on lausunut

kun näitä verotusarvoja ollaan tarkistamassa se vaikuttaa omakotiasujiin se vaikuttaa yrityksiin se vaikuttaa maa ja metsätiloihin myöskin

on hyvä että me olemme näin saaneet nyt ministereille myöskin vähän siedätyshoitoa olla läsnä eduskunnassa silloin kun täällä läsnä pitää olla

valiokunta erittäin vahvasti alleviivasi sitä merkittävää potentiaalia jota meidän uusiutuvat luonnonvaramme meidän ilmasto ja energiastrategiaamme tarjoavat ja niitä mahdollisuuksia joita ne sisällään pitävät

kolme viikkoa sitten faon pääjohtaja sanoi että bktn kasvu joka tulee maataloudesta vähentää köyhyyttä tehokkaimmin ja näin ollen meidän on tuotettava enemmän paremmin ja kaikkialla

ministeri katainen pidättekö tätä nyt ihan aidosti kohtuullisena ja täyttyykö tässä verovelvollisen luottamuksen suoja

toivon että entistä enemmän ministerit ottavat tämän asian huomioon myös tässä uuden perustuslain hengessä

valiokunta katsoo että biomassojen hyvä saatavuus ja nykyisen metsäteollisuuden menestyminen yhdessä uusien biotalouden tuotteiden kehittämisen kanssa ovat tärkeimmät lähtökohdat biotalouden ja sitä kautta koko meidän energia ja ilmastostrategiamme edistämisessä

toinen kysymys

onko tämä linjassa hallituksen muiden pyrkimysten kanssa joilla halutaan edesauttaa sukupolvenvaihdoksia yritystoimintaa kannustaa niihin niin että yhä nuorempien käsiin saataisiin yritystoimintaa ja sitä kautta saataisiin vauhtia työllisyyteen ja työllistämiseen

tässä lakiehdotuksessa siis ehdotetaan luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamista siten että luopujan vähimmäisikärajaa nostetaan ja luopumistapoja ja ehtoja rajoitetaan

tämä uudistus joka nyt sitten tehtiin itä suomen osalta jäi täydellisen vajaaksi olkoonkin että se tältä osin madaltaa piilevää äänikynnystä eikä siinä ole mitään huonoa sanottavaa